lapsilisän pienennys ei vaikuta lainkaan toimeentulotukea saavien köyhimpien perheiden taloustilanteeseen sillä toimeentulotukilaskelmassa lapsilisä otetaan huomioon toimeentulon määrään vaikuttavana tulona

yhtä lailla yhdyn näihin huoliin työntekijöiden velvollisuudesta erityisesti silloin kun kysymys on sotilaallisesta toiminnasta

arvoisa puheenjohtaja

uhanalaisuuteen ovat vaikuttaneet monet meidän ihmisten toimet jokien patoamiset muun muassa ja nämä mainitut kalatiet ovatkin toivottuja tulevassakin

kuten ministeri tässä totesi tästä kieltäytymisestä että se johtaisi varoitukseen eikö tämä käytännössä tarkoita yhtä kuin kieltäytyminen voisi johtaa irtisanomiseen

olen ymmärtänyt että riittävän monta varoitusta tähän voi johtaa

mutta lähinnä olisin kysynyt

työ on ainoa resepti jolla suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kestää

muutamia huomioita kolmannen lisätalousarvion kohtaan

erityisesti tuolla rajavartiolaitoksen toimintamenojen kohdalla on hyvä havaita että kymenlaakson museon yhteydessä toimiva merivartiomuseo voi tällä esityksellä jatkaa toimintaansa

kohdasta työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen pistää silmään energiaintensiivisten yritysten arvioita vähäisempi veronpalautusten hakumäärä

on ihmeteltävä miksi energiaintensiiviset yritykset eivät ole hakeneet veronpalautuksia vai enteileekö tämä yhä kiihtyvää teollisuuden ulosliputtamista suomesta vai eikö tieto ole kulkenut

hallitusohjelman mukaan tutkintojen osaamisperusteista määrittelyä vahvistetaan ja ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen uudistamista jatketaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa

herra puhemies

olen tehnyt aiheesta kirjallisen kysymyksenkin tänä vuonna mutta se ei liioin tuonut asiaan selvyyttä

kiteytetysti se on ammattipätevyyden ja ekologisuuteen tähtäävän sertifikaatin sekä säädöstemme ristiriidasta joka liittyy tärkeään metsurin ammattikuntaan oleellisesti

kysyisin tulisiko kiinnittää huomiota esimerkiksi ulosottomahdollisuuden kehittymiseen erityisesti ulkomaalaisten osalta sillä kotimaisten osaltahan tässä järjestelmässä ei ole ongelmia

on nimittäin niin että koulutamme muun muassa oppisopimusjärjestelmän kautta metsureita joiden ammattipätevyys ei sisällä kaadetun puun määrän ja laadun mittauspätevyyttä

ei voi olla oikein että sinänsä ammatillaan itsensä elättämään kykenevät ammattilaiset lisätään yhteiskunnan tuella elävien jonoon vain huonon säädöksen vuoksi

arvoisa puhemies

ministeri kertoi terveisiä että on vielä palaamassa keskusteluun ja näihin esitettyihin kysymyksiin joita täällä salissa mahdollisesti nousee hän tulee vielä antamaan vastaukset

arvoisa rouva puhemies

edustaja pelkosen jäljiltä on hyvä jatkaa samassa aihepiirissä

erityisesti juridisiin oikeuksiin kiinnitetään huomiota ja näillä oikeuksilla ja tiedolla biologisesta alkuperästä voi olla vaikutusta jopa lapsen terveyteen

tosiaan tasa arvoisen avioliittolain liitännäislakeina tuota isyys ja äitiyslakiakin on muokattu mutta vielä jäävät lait siltä osin puutteellisiksi että myös minä yhtyisin niiden joukkoon jotka kysyvät että koska esimerkiksi isyyslakiin olisi odotettavissa uusia muutoksia

ja mitä tulee vaikeisiin rikoksiin raiskauksiin jotka kohdistuvat esimerkiksi lapseen on yhä työtä uhrin aseman parantamisessa ja koko lähipiirin tilanteessa

raskaimman hinnan talouden alavireestä maksaa työtön

tällä lisätalousarviolla kasvatetaan työttömyysturvamäärärahoja peruspäivärahan ansiopäivärahan ja työmarkkinatuen osalta sekä lisätään varoja aikuiskoulutustukeen

siksi pidän hallituksen esitystä arvossa etenkin kun esitys sisältää myös panostuksia tulevaan ja eteenpäin kulkemiseen innovaatio ja investointipanostuksilla

kyllä aika hämmentyneenä seuraan tätä keskustelua entisenä päiväkodintätinä sekä perhepäivähoitajana

tekee mieli kysyä missä ovat maakuntien edustajat tällä hetkellä hallituksen puolelta sillä elämä pienessä kunnassa on erilaista kuin kenties helsingissä

kyseessä on määräraha parikkalan kunnan uuden jätevesilaitoksen yhdessä lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa pilotoiman mbr tekniikalla toimivan laitoksen rakentamiseksi

pienessä kunnassa voi olla vain yksi päiväkoti jossa on osa aikaiset ja kokopäiväiset samassa ryhmässä

esityksessä tavoitellaan muun muassa uuden säätelyjärjestelmän luomista kestävälle kalavarojen käytölle

siellä hoitajamitoitus tehdään noitten kaikkien lapsien päiden mukaan eikä sen osalta kuinka monta tuntia he siellä viettävät

kysymyksessä on kehittämis ja kokeiluhanke jonka toteuttaminen ilman valtion tukea on hyvin haasteellista

tämä hanke olisi täysin linjassa valtioneuvoston kestävistä ympäristö ja energiaratkaisuista ja cleantechin edistämisestä tekemän periaatepäätöksen kanssa

samaan aikaan leimaatte perheitä kyllä sillä meillä pienessä kunnassa tiedetään kuka naapurissa asuu

sdpn eduskuntaryhmä katsoo että eläkeläisille langetettava kalastusmaksu johtaisi kalastusharrastuksen vähenemiseen ikääntyneen väestön keskuudessa ja vähentäisi rankalla tavalla niitä positiivisia vaikutuksia joita kalastuksella on heidän fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiinsa

jos vain naapurissa asuu kaksi työtöntä niin ei tarvitse olla kovin suuri järjen jättiläinen että katsoo että tuossa perheessä on jotain ongelmaa kun lapsi onkin kokopäiväisesti hoidossa

perhepäivähoitajien palkkauksesta leikkaatte valtavan osan sillä lapsia voi olla vain neljä kappaletta huolimatta siitä olivatko he osapäiväisiä vai kokopäiväisiä

kysyisinkin vastaavalta ministeriltä

eikö tulisi vielä harkita asiaa ja antaa eläkeläisille jatkossakin oikeus nauttia kalastuksesta ja sen mukanaan tuomista positiivisista vaikutuksista heidän hyvinvointiinsa

tärkeää on toki se että jokainen osallistuu sillä tasolla johon kykenee

lapsiköyhyys on yksi suurimpia syrjäytymisriskejä tällä hetkellä

sosialidemokraattinen malli tässä lapsilisäkeskustelussa oli että korotettaisiin lapsilisiä ja laitettaisiin nämä progressiivisesti verolle

arvoisa hallitus ja vastaava ministeri voidaanko etsiä mallia jolla kaikkein pienituloisimmat voitaisiin säästää lapsilisän leikkaukselta

edustaja reijonen valitti ettei hallituksella ole päätöksentekokykyä mutta juuri niitä päätöksiähän tässä ollaan tekemässä ja siitä keskusta on jälleen kerran valittamassa kuten tapana on ollut

hallitusohjelmassa todetaan

maksuttomia ja maksullisia yleiskalastusoikeuksia kehitetään ja laajennetaan kestävällä tavalla vapaa ajan kalastusta laajojen kansalaispiirien luontoharrastuksena

samoin hallitusohjelmassa todetaan

kalastuslain uudistuksen yhteydessä turvataan luonnon monimuotoisuuden säilyminen virkistyskalastuksen mahdollisuudet nykytasolla sekä ammattikalastuksen toimintaedellytykset

kysyn edelleen vastaavalta ministeriltä

miksi aiotte poistaa hyvinvointia laajalle joukolle eläkeläisiä tuovan maksuttoman kalastusoikeuden

kriittisesti tulisi kuitenkin tarkastella koko auto ja ajoneuvojärjestelmäämme

mielestäni metsurin ammattitutkintoon tulee liittää mittauspätevyys

en usko että muutos olisi keneltäkään pois mikäli sallittaisiin kone ja tehdasmittauksen lisäksi myös metsurin tekemä mittaus

tämän yksityiskohdan korjaaminen takaisi metsureille eun sosiaalisten perusoikeuksien mukaisesti mahdollisuuden ammatillaan hankkia täysimääräinen toimeentulo ilman sertifioimattoman puun myynnistä nyt aiheutunutta myyntihinnan arvonalennusta

tämä olisi mielestäni johdonmukaista ja laaja alaista vaikuttamista eun ja kansainvälisen metsä ja ympäristöpolitiikan metsiä koskevien asioiden valmistelussa metsien monipuolisen käytön varmistamiseksi

arvoisa ministeri onko tälle asialle jotain tehtävissä

monissa paikoissa metsurien pätevyys säästäisi metsäpohjaa koneilta

onko tämä tilanne tunnistettu

uutisia koulujen työrauhaongelmista on tullut paljon ja viime päivinä esillä on ollut valitettava tapaus keravalla jossa koulussa on ollut mukana teräase

miten hallitus aikoo turvata työrauhan kouluissa

kysymyksiä esityksen osalta ovat lähinnä aiheuttaneet tulevat kaksi erilaista promillerajaa jotka voivat tulla aiheuttamaan tulevassa haasteita valvonnan osalle

hallituksen esitys on kuitenkin tehty koskettamaan ammattiliikennettä

muutamia huomioita haluaisin tuoda esille sillä kaikki toimet turvallisuuden parantamiseksi ovat tarpeellisia ja jo nykyisen lainsäädännön ja tämänkin esityksen mukaisesti vesiliikennejuopumukseen voi syyllistyä jos päihteiden vaikutuksen alaisen ohjaajan kyky tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontunut